keskustan käsityksen mukaan pitää ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin joilla estetään muun muassa juuri näiden kansainvälisten kiinteistöyhtiöitten mahdollisuus verokeinotteluun

tästä hallitusohjelman kohdasta lankeaa suuri kiitos esitän sen nyt tässä julkisesti ruotsalaisten edustaja mats nylundille

keskusta edellyttää lisäksi että hallitus seuraa tarkoin lakiuudistuksen vaikutuksia mankala periaatteen mukaisesti verotettavien yhtiöiden asemaan ja ryhtyy tarvittaessa nopeisiin toimenpiteisiin joilla turvataan mankala periaatteella verotettavien yhtiöiden asema

nyt edustaja kataja ja muutkin asiasta innostuneet voivat puhua tästä kiinteistöveroasiasta tai metsätilamaksuasiasta lämpimikseen mitä tahansa tällä eduskuntakaudella sillä uskon hallituksen pitävän kiinni ohjelmastaan

maatalouden kannattavuus on vaikeassa kriisissä

harmaa talous on epärehellisen yritystoiminnan harjoittamista

nyt tukipolitiikassa mennään näiden linjausten mukaan ja luullakseni tässä salissa vallan hyvin tiedetään ettei eun komission päättämiin rahastokauden linjauksiin käytännössä saada kansallisia poikkeuksia muutoin kuin niin sanottuina kriisipaketteina eussa sovellettavan de minimis tuen kautta

sen jälkeen kun hallitus tänä keväänä perui hallitusohjelmaan sisältyneet vähäiset leikkaukset suomen maatalous saa tulotuet tänä ja ensi vuonna sellaisina kuin pääministeri jyrki kataisen ja pääministeri alexander stubbin hallitukset ne neuvottelivat ja päättivät

se velvoittaa ulkopuolista työvoimaa käyttävän tilaajan selvittämään käyttämiensä aliurakoitsijoiden tai vuokratyövoiman tarjoajan rekisteröinnit sekä mahdolliset verojen ja eläkemaksujen laiminlyönnit

arvoisa puhemies

täällä ei ole tänään keskusteltu veropoliittisista keinoista vaikka hallitusohjelman verolinjaukset sisältävät useita omistajayrittäjän kannalta positiivisia linjauksia

tämän vuoden alussa on aloittanut toimintansa verohallinnon yhteyteen perustettu harmaan talouden selvitysyksikkö

selvitysyksikön tehtävänä on laatia ilmiöselvityksiä joissa kuvataan harmaan talouden ilmiöitä siten että selvitykseen liittyviä yrityksiä ja henkilöitä ei yksilöidä

harmaan talouden selvitysyksikkö laatii myös velvoitteidenhoitoselvityksiä joissa kuvataan organisaation tai organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista

arvoisa puhemies

toivoa sopii että yrittäjävähennys myös toteutuu maa ja metsätalousyrittäjienkin kohdalla sellaisena kuin se on hallitusohjelmaan selkeästi kirjoitettu

selvitysyksikölle on annettu suuret valtuudet harmaan talouden torjumiseksi sillä velvoitteidenhoitoselvityksiä tehdessään yksiköllä on vastaava tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin kuin selvitystä pyytävällä viranomaisella

kovimmat säästöt kohdistuvat kuntatalouteen

hallitusohjelman mukaan varainsiirtovero poistetaan tilanteissa joissa liikkeen tai ammatinharjoittaja tai maa ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta henkilö tai osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa nimenomaan siis kiinteää omaisuutta

lakiin tulevat uudistukset kuten soveltuvuustestien ja ampuma asekouluttajajärjestelmän käyttöönottaminen ovat juurikin oikeanlaisia toimenpiteitä joiden avulla luvallisten aseiden väärinkäyttöä pystytään ehkäisemään kiinnittämällä erityishuomiota luvanhakijan henkilökohtaisen soveltuvuuden arviointiin

arvoisa puhemies

lakiesityksellä ei näin ollen ole tarkoitus kaventaa laillisesti harjoitettavien ampuma ja metsästysharrastusten edellytyksiä vaan taata näiden harrastusten turvallinen harjoittaminen

verotunnisteen ideana on että ulkomaalaisten työntekijöiden olisi haettava verotunniste verotoimistosta muuten he eivät pääsisi työmaalle suomessa

suurten kaupunkiseutujen kuten esimerkiksi turun kaupunkiseudun hyvin taloutensa hoitaneissa kehyskunnissa on kehittynyt keskeisten hallituspuolueitten kuntapäättäjien julkikapina

lakiesityksen mukaan aseluvan hankkimiseksi hakijan tulee harjoitella aktiivisesti seuran jäsenenä ennen kuin hänelle voidaan myöntää hankkimislupa käsiaseeseen

hallituspuolueilla on turun seudulla tekemistä omiensa kanssa

esitetty kahden vuoden aktiivisen harrastamisen vaatiminen on kuitenkin melko kohtuutonta ottaen huomioon että esimerkiksi maaseudulla asuvan harrastajan lähialueilta ei välttämättä löydy harjoitusratoja etenkään sellaisia jotka olisivat auki ympäri vuoden

verotunnisteiden osalta valvonta olisi myös vaivatonta toteuttaa

arvoisa puhemies

metsävähennyksen korottaminen koskisi yrittäjämäistä ammattimaista metsätaloutta harjoittavia koko suomessa

harmaan talouden seurauksena yhteiskunnalta jää huomattava määrä veroja saamatta sillä epärehellisesti harjoitetussa liiketoiminnassa taloudellinen hyöty tulee ensi sijassa veronmaksun laiminlyönnistä

tämä näkyy sekä kuntien pakkoyhdistämistä koskevissa hallituksen kannanotoissa että sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuuta koskevissa linjauksissa

parhaillaan on lausuntokierroksella valtiovarainministeriössä laadittu hallituksen esitysluonnos metsälahjavähennykseksi

hallitus joutuu toteamaan kunta ja sote uudistuksensa kiviriipaksi suomen perustuslain

tämä esitys on äärimmäisen byrokraattinen laadittu metsäteollisuuden ehdoin ja koskee vain suurehkon metsäalan omistavia kaupunkilaismetsänomistajia

ilmeiseltä näyttää ettei hallituksen vastuukuntamalliksi kutsuma isäntäkuntamalli kelpaa suurten kaupunkiseutujen sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen pakkoratkaisumalliksi

lakiesityksen mu kaan kouluttajaksi hyväksymistä hakisi ampumayhdistys ja ampuma asekouluttajaksi esitettävän henkilön tulisi olla yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa

tämä esitys kuuma ja

myöskään suurten kaupunkiseutujen kuntien pakkoyhdistämistä ei voida perustaa seudulliseen kansanäänestykseen jonka lopputuloksen voisivat käytännössä ratkaista keskuskaupungin asukkaat

fi paradoksi esityskummajainen ei paranisi byrokratiaministeri bernerinkään käsittelyssä johon se tietysti heti pitäisi lähettää

arvoisa puhemies

tämä edellyttää että ampuma asekouluttajan tulisi tuntea yhdistyksen jäsenet

hallitus kunnostautui osinkoverouudistuksessaan sekoilemalla aivan ennätysmäisesti

verotarkastuksia tulisi nykyisestä tasosta vielä lisätä sillä valtaosa harmaasta taloudesta paljastuu juuri verotarkastusten yhteydessä

ampuma asekouluttajaa koskevaa sääntelyä tulisi kuitenkin lieventää sen verran ettei asekouluttajalta ja hänen opetettavaltaan edellytettäisi kuulumista samaan seuraan koska käytännössä yhdistyksen voi olla vaikea hankkia ampuma asekouluttaja oman jäsenistönsä keskuudesta

lakiesityksen ehdotusta soveltuvuustestin käyttöönotosta eli henkilön soveltuvuudesta aseen käyttäjäksi voidaan pitää kannatettavana

tämä mietintö on valmistunut lakialoitteen pohjalta sikäli harvinaisen lakialoitteen pohjalta että sillä oli taattu läpimeno

lakiin lisättäväksi ehdotettu säännös lupaviranomaisen oikeudesta saada luvanhakijaa koskevia terveystietoja tämän suostumuksella on myös oikean suuntainen uudistus

sen olivat allekirjoittaneet kaikki valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet

sen sijaan niillä listaamattoman osakeyhtiön osakkailla joiden osakaskohtainen nettovarallisuus jää alle miljoonan euron osinkoverotus kiristyisi tai jäisi parhaimmillaan ennalleen

kaikilta aseluvan hakijoilta pyydettäisiin suostumus siihen että poliisilla on oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio

valtionosuusleikkaukset ovat ajaneet monet kunnat kunnallisveroprosentin korottamiseen ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen luo lisäkorotuspaineita kunnallisveroprosenttiin sillä moni kunta jää häviäjän asemaan valtionosuusremontissa

hallituksen linja suosii vahvasti osakeyhtiömuotoista yrittäjyyttä

tämä on ollut tarkoitus korvata vaikeavammaisille yrittäjille annettavalla suoralla tuella mutta semmoista hyväksyttävää tapaa myös eun hyväksymää tapaa ei ole löydetty vaikka sitä on etsitty

soveltuvuustestin käyttöönottamisen jälkeen lääketieteellistä arviota ei kuitenkaan pyydettäisi säännönmukaisesti vaan ainoastaan silloin kun saatujen tietojen tai haastattelun perusteella olisi syytä epäillä että aseluvan hakija saattaisi olla vaarallinen itselleen tai ympäristölleen

nyt jälleen siis tulee tämä kahden vuoden ja puolentoista tilitys loppu jää viron arvonlisävero

yleiskeskusteluun väsähtänyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

tällaista prosenttiosuustekniikkaa hallitus käyttää monilta osin osinkoveroratkaisuissaan

arvoisa puhemies

näillä muutoksilla on kuitenkin suuria kuntakohtaisia vaikutuksia

näin on siitäkin huolimatta että suomen julkisen velkaantumisen taso on velan nopeasta kasvusta huolimatta edelleen euroalueen alhaisimpia

toivoa sopii että lievä osinkoverotus kannustaa investointeihin eikä niinkään rahan

edustaja eestilä oli täällä lupaamassa hankalissa tapauksissa harkinnanvaraisia valtionosuuksien korotuksia

varainsiirtoverolain muutoksella on huomattavan suuri merkitys niille kotitalouksille jotka suunnittelevat muuttamista varsinkin tällaisella varainsiirtoveron neljänneksen korotuksella joka kohdistuisi nimenomaan asuntoa vaihtaviin

piiraisen hermot lundqvist poissa camry edustaa poisottamiseen yhtiöistä

euron kriisistä johtuva alhainen korkotaso on antanut harhaisen kuvan velkaantumisen vaikutuksista

tämä varainsiirtoveron korotus koskettaa esimerkiksi niitä perheitä jotka ovat pakotettuja muuttamaan työn perässä paikkakunnalta toiselle isojen irtisanomisten seurauksena

viime vaalikaudella verotuksen kehittämistä pohtineen hetemäen asiantuntijaryhmän loppuraportissa käsiteltiin varainsiirtoveroa

on otettava huomioon että toisella paikkakunnalla töissä käyvät henkilöt eivät käytä työssäolokunnan peruspalveluja ja rahoitusvastuu palvelujen tuottamisesta säilyy kotikunnalla

euroalueella ei merkittävää kasvua ole näköpiirissä poikkeuksena saksa joka nyttemmin ainoana hyötyy euroalueen valtioiden keskinäisestä kiinteästä valuuttakurssista

suora sitaatti tästä mietinnöstä

tutkimuksessa varainsiirtoveroa pidetään tehottomana tapana verottaa asumista koska se nostaa erityisesti omistusasunnon vaihtamiseen liittyviä korkeita kustannuksia

yksikään kehittynyt euroopan unionin jäsenvaltio kuten ruotsi iso britannia tai tanska ei ole liittymässä eurojärjestelmään eikä sellaista taida olla näköpiirissäkään

hallituksen esittämä uusi valtionosuuksien tasausjärjestelmä rapauttaa verotulojen tasauksen alkuperäisiä tavoitteita tasata kuntien välisiä tuloeroja

suomi on ulko ja turvallisuuspolitiikallaan perinteisesti pyrkinyt luomaan vakautta lähialueilleen sekä edistämään rakentavaa vuoropuhelua eri osapuolten välillä

korkealla omarahoitusosuudella leikataan merkittävästi alhaisten verotulojen kuntien saamaa tasauslisää ja lisätään veronkorotuspaineita noissa kunnissa

vain harvoin tilanne on sellainen että tarvitaan valtion mukaantuloa omistajaksi

julkisen talouden tasapaino tulee saavuttaa talouskasvulla ja tuottavuuden lisäämisellä mutta pelkästään näillä toimilla julkisen talouden kestävyysvajetta ei pystytä paikkaamaan

taloudellisen toimintaympäristön herkkyyden vuoksi olisi nyt syytä pidättäytyä sellaisista veromuutoksista jotka ovat omiaan lisäämään teollisuuden tässä tapauksessa rakennusteollisuuden epävarmuutta

julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kurominen edellyttää työurien pidentämistä

arvoisa puhemies

hoskonen käsitteli tässä erittäin tärkeää asiaa tätä metsätilojen sukupolvenvaihdoksen veronhuojennusasiaa mutta se ei kyllä koskaan päässyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn koska hallitus ei antanut esitystäkään eikä sitä käsitelty myöskään myöhemmin silloin kun oli maa ja metsätalouden ja muun yritystoiminnan jatkamisesta kysymys

valtionosuusjärjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on turvata kunnallisten palvelujen järjestäminen tehokkaasti koko maassa kohtuullisella vero ja maksurasituksella

tässä luvussa eivät ole mukana solidiumin ulkopuolella olevat strategiset omistukset joita ovat lain nojalla valtioenemmistöisten pörssiyhtiöiden fortumin neste oilin ja finnairin osakkeet

hallituksen esittämä valtionosuusuudistus kuitenkin kasvattaa kuntien välisiä eroja ja vaikeuttaa kuntien kykyä tuottaa peruspalveluja kuntalaisille